eli tämä ei siis tarkoita millään tavalla tutkimuksen vapauden menetystä vaan tutkimuksen avaamista myös alueille jotka ovat jääneet ehkä vähemmälle ja

siihen voi lukea mukaan yhteisöveron alentamisen väylä ja ratamaksujen alentamisen sekä panostukset yritystuki ja rikkidirektiivikompensaatioon ylipäätänsä

arvoisa puhemies

nimittäin jos haluamme että ikäihmiset selviytyvät omassa kodissaan mahdollisimman pitkälle on myös oltava keinoja auttaa kodin ylläpitoa muun muassa korjaustoimilla

jotta meidän metsäteollisuuden laitokset voisivat löytää raaka aineita edelleen on tärkeätä että metsiä myös hoidetaan ja käytetään oikein

tarvitsemme myös vahvempaa rahoitusta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan joka pitää sisällään koulutusta ja tukitöitä joilla estetään pitkäaikaistyöttömyyttä ja turvataan työvoiman saatavuus

se ei suinkaan ole riittävä kun tiedetään että muun muassa muistihäiriöisten vanhusten määrä on suuresti lisääntynyt ja tuetun asumisen palveluja ollaan myös lisäämässä

toivottavasti työministeri sinnemäki palaa nyt vielä uudestaan myös palkkatukiasiaan ja muotoilee sitä koskevat esitykset niin että kolmannen sektorin arvokas työ voi tässäkin asiassa jatkua

muistihäiriöisten määrän kasvaessa niinkin rajusti kuin tällä hetkellä on asumisen tukemiseen ja muun muassa korjausavustukseen satsattava huomattavasti enemmän

ei metsän omistamisesta tulisikaan kohtuuttomasti rangaista veroilla vaan päinvastoin aktivoida hyvään ja hallittuun metsänhoitoon

arvoisa puhemies

paras hankkeen käsittelyssä sivistysvaliokunnassa me sosialidemokraatit halusimme tuoda esiin ongelmakohtia emmekä voineet niiltä osin yhtyä lausuntoon

rahoituksen suhteen nyt yritetään erityisopetusta muuttaa ilman kustannuksia ja voin kyllä sanoa sen että esimerkiksi opettajien täydennys ja lisäkoulutusta ajatellen se ei tule onnistumaan

hylky on erittäin hyvä ajatus tämän aloitteen kohdalla

jos nyt heti satsaisimme lisärahaa kunnille rakentamisen käynnistämiseen se elvyttäisi kotimaista kysyntää ja toisi myös työtä alueellisesti tasapainoisesti

sivistysvaliokunnan lausunnossa on esille tuotu muun muassa tasavertaisuuden tärkeys koulutuspalvelujen toteutumisessa joka on jo tietenkin perustuslaillinen vaatimus ja oikeus

itse metsästäjänä nautin siitä että saan kävellä koiran kanssa metsässä kuunnella ja havainnoida luonnon kertomaa seurata miten luonto elää vuodenaikoja ja muuttaa muotoaan

me tiedämme kyllä hyvin miten paljon kunnissa on homeessa olevia rakennuksia joissa työskentelevät ihmiset ja opiskelevat koululaiset sairastuvat pahimmassa tapauksessa loppuiäkseen

huovisen johdolla tehnyt erittäin hyvää työtä tämän esityksen kanssa ja kiitos siitä

esitys oli melkoisen mahdoton alkuperäisessä muodossaan joskin ympäristönsuojelullinen tarkoitus oli hyvä

sosialidemokraatit ovat nähneet tämän ongelman paremmin kuin hallitus ja olemme esittäneet että hallitus valmistelisi kiireellisesti esityksen jolla parannetaan kuntien rakennusinvestointimahdollisuuksia ottamalla käyttöön määräaikainen kunnille suunnattu investointituki

siinä mielessä tämä aloite saa hiukan ihmettelemään tämän tarkoitusta kaiken kaikkiaan

jouduimme arvioimaan esityksen kohtuullisuutta ajatellen kansalaisen ikää tai muuta mahdollisesti rajoittunutta mahdollisuutta hoitaa asetuksen mukaiset järjestelmät kuntoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yksityiselle taholle hallitus on esittänyt kotitalousvähennyksen laajentamista remonttien lisäämiseksi

ikäpykälä ja automaattilykkäys aiheuttivat runsaasti pohdintaa koska periaatteessahan ketään ei saisi kuitenkaan asettaa ikänsä perusteella eri asemaan

esitystä ei ole kuitenkaan rajattu koskemaan vain ekologiset kriteerit täyttäviä remontteja joten se saattaa hyvinkin kannustaa ihmisiä ehkä energiankulutusta lisääviin korjausremontteihin

tänä päivänä pystyy opiskelemaan maisteritutkinnon ihan kerralla ja tietysti omasta innokkuudestakin osittain riippuu missä vauhdissa mutta luonnollisesti tietyt opinnot vaativat tietyn ajan

tässä esityksessä tosiaankin korjataan opintotukilakia ja siihen liittyy myös koulumatkatukiasioita ja mistä täällä on ehkä eniten puhuttu on tämä ettei olisi oikeutta opintotukeen toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi

on synnytetty paljon väliportaan rakenteita erilaisia yhteistoiminta alueita sen sijaan että olisimme vahvistaneet peruskuntia ja niiden edellytyksiä toimia palveluiden järjestäjinä

arvoisa puhemies

hallitus on lisännyt tukea nimenomaan pientalojen omistajille ja heidän remonttiensa tukemiseen mutta kotitalousvähennyksen ylärajan nostaminen hyödyttää todella hyvätuloisia joilla on mahdollisuus remonttien toteuttamiseen

myös uusilla yhteistoiminta alueilla päätöksenteko ja vastuu saattavat etääntyä kansalaisista vaikutussuhteet hämärtyvät ja palveluiden todellisia kustannuksia on vaikea hahmottaa

arvoisa puhemies

ikävintä tässä kaikessa on tietenkin ollut se että osa kansalaisista on jo ennättänyt tehdä kalliita investointeja ja osa jopa sellaisia jotka eivät ole toimivia

tämä edellyttää luonnollisesti korkotuen omavastuun puolittamista jotta hinnat pysyisivät kohtuullisina

sallimalla maksuttoman koulutuksen jatkumisen mahdollistamme myös kiinnostavuuden lisäämisen

kuitenkin yhteiskunnan yhtenä haasteena on turvata nyt ja tulevaisuudessa julkisen talouden kestävyys sekä osaavan työvoiman saatavuus ja riittävyys ja siksi on luonnollisesti tärkeää että mahdollisimman moni työikäinen olisi työssä ja työurat olisivat pidempiä

nyt valmisteilla on opiskelijavalintalaki joka on erittäin tärkeä sillä tavalla että voidaan helpottaa opiskelijoiden pääsyä opintoihin

kuitenkin näin merkittävissä kansalaisia koskettavissa muutoksissa olisi ministeriön ja eduskunnan vastuun oltava suurempi

jos ajatellaan suomen tilannetta muutoin opiskelijan kannalta olipa hän suomalainen tai muusta maasta tänne tullut opiskelemaan suomessa jo elinkustannukset ovat niin korkeat että lukukausimaksujen tulo siihen lisäksi ei houkuta opiskeluelämään suomessa kovinkaan vahvasti

tämä ilmiö voi laajentua ja tarvitsisi ehdottomasti ministeriöiltä ja hallitukselta esityksiä kuinka hallinnolliset vastuut jaetaan ja miten rahoitus on tarkoitus tulevaisuudessa ohjata näissä uusissa malleissa

onhan todella kummallista että meillä tällä hetkellä on räjähtänyt niin sanottu sisäilmaongelmapommi joka sulkee koulujen ja päiväkotien ovia kovalla vauhdilla

hyvää tässä on se että nykymuotoisen esityksen pohjalta ympäristövaliokunta esittääkin että ministeriön on luotava ja tuotava sitä riittävää ohjeistusta puolueetonta ohjeistusta kuntiin

rakennusvalvonnan resursointiin soisi siis kiinnitettävän huomiota yhä enemmän jotta virherakentamiselta vältyttäisiin tulevaisuudessa

tämä ilmiö voi tehdä lukioista hyvin eriarvoisia keskenään ja se kyllä johtuu ihan siitä ettei hallitus ole pystynyt tuomaan uusia hallinnointi ja rahoitusmalleja ajoissa esille

suomi tarvitsee tulevaisuudessa myös työvoimaa omien rajojen ulkopuolelta ja paras tapa sitoa ihmisiä tänne meidän työelämäämme on houkuttaa heitä koulutuksen kautta

arvoisa puhemies

suomessa käytetään ratojen kunnossapitoon vuosittain vain puolet siitä rahasta jota tarvittaisiin jotta ratojen kuluminen voitaisiin hoitaa kuntoon

täällä salissa on käyty välillä kiihkeätäkin keskustelua ja täytyy myös yhtyä tähän ihmettelyyn kokoomuslaisten ympäristövaliokunnan jäsenten puheenvuoroista joissa sitten ihan toisella tavalla täällä salissa suhtaudutaan tähän valiokunnassa tehtyyn esitykseen

ekologisesti kestävien liikenneratkaisujen turvaaminen edellyttää hallitukselta enemmän satsausta muun muassa perusradanpitoon ja uusien ratojen rakentamiseen

mutta meillähän on yksi toinen väylä

olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä että suomen kansallinen menestys perustuu alueellisesti kattavaan julkiseen laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutusjärjestelmään

en myöskään lopuksi malta olla sanomatta että on melkoista turhautumista herättänyt näiden kokoomuslaisten kommentointien lisäksi muutama muukin väittämä

opetus ja sivistyspuolella se näkyy muun muassa opettajien lomautuksina oppilashuollon merkittävänä heikkenemisenä ja liian suurina opetusryhminä sekä myös pienempien koulujen lakkauttamisina

nyt meillä on runsaasti opiskelijoita jotka menevät tekemään jotain toissijaista tutkintoa kun eivät pääse heti mieluisimpaan vaihtoehtoon

yliopistolaitos ei ole vain keskeinen osa kansallisen sivistyksen luojaa vaan se on myös samalla merkittävä tekijä suomalaisen yhteiskunnan tasa arvoisuuden ja talouden kehittäjänä

samalla opintotukikuukaudet kuluvat

kalmarin tilitys keskisuomalaisessa maakuntalehdessä hänen mukaansa kun koko asian ovat hoitaneet tähän nykyiseen muotoonsa keskustalainen kenttäväki ja istuvat edustajat

eräs suomen osalta vähälle huomiolle jäänyt on täällä jo ed

mikä mahdollistaa sitten tämän koulutusviennin

samaan aikaan halutaan kuitenkin toteuttaa nyt jo täällä läpikäyty erityisopetusuudistus jonka rahoitusta ei kuitenkaan ole täydellisesti varmistettu